kykeneekö hallitus siihen

tästä on kysymys

mutta tästä mitä ed

uskallan epäillä

otetaan pari asiavirhettä pois kun ne ovat aina perussuomalaisten kohdalla sanotaan näin kaikella ystävyydellä edustajat kumpula natri ja paasio

erikoissairaanhoito toimii hyvin mutta totta kai kun perusterveydenhuoltoa vahvistetaan se vie erikoissairaanhoidosta painetta pois ja alentaa kustannuksia

valtava vahinko on tapahtunut ilman kunnon valmistelua ilman että on saatu tehtyä parlamentaariselta pohjalta tutkintaa ja nyt vedotaan ihan hyvä että vedotaan sen otan vakavasti että sitten kun tämä iso vahinko on tehty niin ruvetaan vuosien päästä tekemään paremmin

on mielenkiintoista että hallituskin nyt komission käskystä siis komission käskystä on suostunut miettimään mitkähän lait ovat turhia ja mitkä eivät

keskustan eduskuntaryhmän mielestä rakennemuutoksen pitää olla jatkuvaa niin yritysmaailmassa kuin julkisessa hallinnossa

melkoinen suoritus

ja aivan niin kuin te kysyitte niin informointia on ollut puolustusvaliokunnassa ja siltä osin tietysti kun se menee puolustusministerin piikkiin niin tätä en tiedä mitä siellä on kysytty ja käsitelty mutta tietenkin kirjalliseen kysymykseen vastataan

onko puoliväliriihi mitään muuta kuin lässähtänyt leikkauslista ja kasa veronkorotuksia ja tietysti pientä riemua vasemmistoliiton poliittisista virkanimityksistä

onko uudella hallituksella kyky luoda rahaa tyhjästä

tämä koko onneton kreikka seikkailu ja siitä alkanut rahojen lappaaminen etelän helmaan alkoi matti vanhasen hallituksesta

mutta se mikä minua tässä närästää on se että silloin kun tuli tämä nykyinen versio eu perustuslaista jota siis eu perustuslaiksi ei saa kutsua ja jonka siis alankomaiden ja ranskan kansat hylkäsivät ja jota kansanäänestyksen perusteella muutettiin prosentin kymmenyksen verran jolloin se vietiin parlamenttiin uutena sopimuksena jolloin kansa ei siitä saanut enää äänestää ja parlamentti sen ratifioi eli silloin kun meille tuli tämä nykyinen esitys jonka siis irlannin kansa hylkäsi sanottiin että tämä on aivan erinomainen vastaa suomen tavoitteita vaikkei saatukaan komissaaria

arvoisa puhemies toivon että saan puhua yhtä kauan kuin myös kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja orpo

pentti oinonen äänesti fennovoiman hakemuksen puolesta viime eduskunnassa siis on ollut perussuomalaisia

suomi tarvitsee myös lisää työtä

myös suomi jonka budjetti on rankasti alijäämäinen on ottanut lainaa auttaakseen kreikkaa ja irlantia ja nyt puuhataan portugalin kanssa

sitten edustaja paasio

arvoisa puhemies

suomessa euro on ollut pyhä lehmä

ilmaisen kuitenkin kiitokseni kollegoille siitä että tämä mietintö on saanut hyvän vastaanoton ja vielä kerran kiitän kollegoita valiokunnassa että saatiin tämä johdateltua siihen

hallitus on laskenut veronkevennykseksi myös tuloveron inflaatiotarkistuksen tekemisen vaikka tämä ei ole verotuksen alentamista vaan sen pitämistä ennallaan

arvoisa herra puhemies

tässä oli kuvaus

erityinen ongelmamme kilpailukykymme ohella on nyt työllistävien ja kasvuhakuisten yritysten rahoitus

nykymuotoinen euro on kasvun este

ministeri vastasi hyvin

tässä on ollut sekaannusta sen suhteen onko kysymys sen tp utvan asiasta jolla tehdään katsaus vai onko kysymys mahdollisesta selvityksestä

arvoisa puhemies

ajan kuva sekin on että hallitus kysyy perussuomalaisilta saati sitten se että kansanedustaja jonka pitäisi kysyä hallitukselta kysyy meiltä

hiilenmusta tulevaisuus punavihreässä hallituksessa

on hyviä puolia on huonoja puolia ei kiistatonta

koska hallitus ei rakennepaketissaan kykene esittämään suomen talouden kuntoon saattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä uudistuksia hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

olemme esittäneet viime syksyn vaihtoehtobudjetissa vaihtoehdon joka on isänmaallinen oikeudenmukainen työllisyyttä ja talouskasvua tukeva

näin ei ole vaan oli kysymys virkamiesryhmän tekemisistä

se kuitenkin muuttuu liian harvoin teolliseksi toiminnaksi ja suomalaiseksi työksi

mutta kyllä meillä pitää ulko ja turvallisuuspolitiikastakin uskaltaa keskustella ilman hysteriaa

mielelläni kuuntelisin nyt jos se komissaari tulee kuinka tämäkin on taas aivan erinomainen vaikka se on täysin vastakkainen ja jälleen vastaa täysin suomen periaatteita

siitä on hyvä lähteä että e

ne tullaan leikkaamaan ja keskusta on tässä valmistautumassa siihen hikiseen iltapäivään että kun niitä leikataan niin he ovat olleet myöntämässä vakuudettomia vakuudeton laina mitä se tarkoittaa

talouskasvu on ollut verrokkimaita heikompaa varsinkin kriisin aikana koska rahapoliittinen joustavuus ja itsenäinen päätöksenteko on kansallisvaltioilta mennyt

arvoisa rouva puhemies

kyllä aikataulu pitää

keskustan eduskuntaryhmä

sen takia kysynkin ministeriltä koska tämä oikea katsaus jossa on sitten ikään kuin poliittinen valmistelu takana on tulossa

keskustan eduskuntaryhmä esitti jo viime joulukuussa ratkaisuksi miljardiluokan kasvurahastoa joka varmasti toisi riittävän suuruisen muutossykäyksen uusien työpaikkojen syntymiseen hiipuvien alojen tilalle

tämän asian käsittely hallituksessa on kesken ja siinä on relevanttia katsoa asioita monelta eri kantilta

tämä on oikea päätös

hallitus tuo ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon kesäkuussa

arvoisa puhemies

myös maailmalla useat talousasiantuntijat ovat julkisesti pohtineet suomen oman valuutan etuja

tuli sieltä putkesta mitä tahansa aina meidät on otettu huomioon aina kaikki on mennyt aivan erinomaisesti suorastaan sädehtivästi

tämä nato arvio on asiantuntija arvio

se olisi ollut paha lisärasite vaikeassa tilanteessa

suomi kiinnostaa

esityksen mukaisesti uuden ajan valtion omistusta rakennemuutoksessa olisi osaomistaa vaikkapa teliasoneran sijaan tuhatta suomalaista kasvuyritystä

sitten hallitus antaa selonteon josta keskustellaan täällä joka menee ulkoasiainvaliokuntaan joka antaa mietinnön

kyllä meitä seurataan kyllä meitä kuunnellaan

se on aivan erinomainen uutinen että edustaja arhinmäki tukeutuu poliisin on verottajan ystävä ja myös valtakunnansyyttäjän ystävä

konklaavi kokoontuu brysseliin valvoo yön ja sanoo että lisää eurooppaa ja sen jälkeen lähtevät laskut kansallisille hallituksille

tämän teidän näkemyksenne myöskin poliisin ystävänä tietenkin otan ilolla vastaan

miksi

maailma on nykyään niin monimutkainen ei näitä pysty kaikkia erottelemaan vaan ne menevät limittäin ja lomittain esimerkiksi sisäinen turvallisuus riski ihmiset terrorismi tiedustelu monet tämäntyyppiset

meillä on eurokomissio meillä on europankit kohta on euroverot eurobondit oli meillä joskus eurokommunismikin mutta ei ole onneksi enää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vastaan heti alkuun että ei tällä ole mitään tekemistä naton kanssa

kyse on politiikasta

on aivan selvää että tässä yhteydessä tietysti tämän arvion lisäksi tehdään tämä kokonaisvaltainen selvitys ja selonteko

siis tietystä porukasta joka on harvalukuisempi helpotetaan ja pienituloisempi ja isompi porukka pistetään maksamaan

kyllä täytyy sanoa että ruotsi on toista maata

mitä eurossa pysyminen maksaa

se osaa sanoa että seurataan katsellaan tutkitaan ja sitten kun he ovat seuranneet katselleet ja tutkineet niin he ovat päättäneet että he eivät lähde tähän syvenevään integraatioon mukaan

tämä on vaaliasennossa olevan hallituksen vaaleihin tekemä paperi paperi jossa valtionyhtiö altia vaihdetaan tampereen ratikkakiskoihin

arvoisa herra puhemies

todella toivon että tästä asiasta keskustellaan koska meillä on suomessa ollut aivan erinomainen linja siinä että meillä on ollut yksi ulko ja turvallisuuspolitiikka jolla on ollut laaja koko eduskunnan tuki

jotta ihmisille syntyy oikea käsitys niin voisiko arvoisa puolustusministeri kertoa miten tämä itse asia kulkee ja kuka lopulta ne päätökset tekee

tämä on nimenomaan perusturvapuolue kepulta aivan käsittämätöntä velttoilua

kun puhutaan sijoittajavastuusta sijoittajavastuu normaalissa markkinataloudessa on sitä että kun teet huonot sijoitukset kärsit siitä